arvoisa puhemies

minusta on nyt hyvin tärkeää että kun itä ja pohjois suomen harvan asutuksen perusteella suomi pystyy aika hyvin valvomaan etunsa niin tämä myös kohdennetaan näiden alueiden kehittämiseen ja niiden osaamisen tukemiseen

pulliainen tietää siellä on erittäin hyviä vahvuuksia energiaosaamisessa uusiutuvan energiateknologian puolella ja niinpä sitä on tehty työtä myös sen eteen että se on uusiutuvien energiateknologioiden klusterissa edellisen hallituksen ratkaisujen myötä

tästä on nyt viestitetty eri kautta hallitukselle täältä eduskunnasta ja olisi toivottavaa että hallitus ottaa tämän vakavasti kuten edustajakin toivoi valmisteluun

tällä tavalla jollei meillä tätä näkökulmaa vahvisteta ei myöskään talouden nousu lähde myönteisesti kehittymään

en minä usko että nyt suomen näkökulmasta sortavalan tontit ovat jokin vastapunnus vaan kysymys on enemmän siitä että tasapainoisen aluekehityksen hintakehityksen ja myös kaikkien tähän liittyvien ilmiöiden hallitsemiseksi isäntä ja isäntä ja kuntatasolla

myöskin olen pahoillani että paras hankkeen ja terveydenhuollon rakenteiden osalta ei tässä yhteydessä ole kovin suurta arviointia tapahtunut

onko nyt tässä tilanteessa kun rikkidirektiivi on aiheuttamassa kohtuuttomia paineita meidän kilpailukyvylle oli kun nämä asiat ja näitä asioita pidetty myöskin eun suhteen esillä

minusta kuitenkin pitäisi ehdottomasti katsoa millä tavalla nämä keskeiset alueelliset perusturvapalvelut organisoidaan

muun muassa kärjistyvän kuntatalouden tilanteessa erityisesti varkautelaisten vanhustenhuolto ja terveydenhuolto vaatii myös sitä että valtio käyttää pelivaraa tukeakseen ihmisten palveluja

valtiovarainvaliokunta on kolme kertaa se muuten onneksi päättää budjetista ja myöskin liikenne ja viestintäministeriön rahoituksesta pitänyt valtiontaloudellisesti ja kansallisesti kilpailukykymme kannalta tärkeänä myöskin eurooppa välineestä muutama viikko sitten antamassaan lausunnossa että neuvottelutavoitteessa pidetään itäisen ja pohjoisen suomen ja venäjä strategian kannalta myöskin viitostien ja savon radan kehityskäytävä

maakuntien liitoilla ja maakuntavaltuustoilla pitää olla myöskin aktiivinen rooli ja vastuu katsoa näiden tehtävien järjestymistä

totta kai sitten tietysti rahan liikkeisiin pääoman liikkeisiin rahanpesuun liittyvät monet muut mekanismit mutta kysymys on myös alueiden käytöstä mitä minä haluan korostaa tässä

puutun tähän selonteon turvallisuuskäsitteen mielestäni tietoiseen kaventamiseen nimenomaan sisäisen turvallisuuden kustannuksella

millä tavalla keskusta on tukemassa hallitusohjelmaa siinä että tukiperusteet tehdään läpinäkyviksi ja tuki suunnataan aitoon aktiivituotantoon ja että maatalouden tukijärjestelmän kokonaisuus ja parempi tarvehar kinta kohdentamisessa otettaisiin huomioon

tämä näkyy selkeästi paitsi siinä että voimavaroja ei sisäiseen turvallisuuteen resursoida myös siinä että sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden käsittely ulko ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa utvassa ei enää toteudu niin että sisäministeri kuuluu automaattisesti pysyvänä jäsenenä siihen

aikoinaan pelkäsin että ympäristöhallinnosta tehdään maa ja metsätalousministeriöalisteista vähän niin kuin mtkn johtamaa hallintoa

kyllä tässä pikkusen se vaara edelleenkin on kun varsinkin tietää että muun muassa kasvustrategioiden ja kaivostoiminnan suunnitelmien takia eussa suunnitellaan myöskin jopa löyhiä menettelytapoja mennään jopa natura alueille

myös näiden määrärahojen osalta varoitan kyllä historiasta

liikenne ja viestintävaliokunta on lausunut omalla tavallaan mutta valtiovarainvaliokunnalla on oma valtiontalouteen liittyvä lähtökohtansa ja selviytymiseen liittyvä lähtökohtansa

myöskin tuottavuusohjelman ja työsuojelun tosiasiallinen yhteisvaikutus merkitsee kaventumista näiden tehtävien toimintakyvyn osalta

tähän ruuan arvonlisäveron alentamiskysymykseen löytyy monta lähestymistapaa

kiistatta myöskin yksi hyväksyttävä lähestymistapa on se että arvonlisäverokannat jäivät eu jäsenyyden alkuvaiheessa palvelujen ja ruuan osalta liian korkealle

mutta nyt minun mielestäni päätöksenteossa erityisesti tässä tilanteessa olemme todella sellaisen lähitulevaisuuden edessä jossa uskon kokemukset tulevat vielä pysäyttämään meidät monessa totutussa harkinnassa nimenomaan työttömyys ja taloudellisen tilanteen huono kehitys vaativat myöskin kykyä arvioida erinäisiä asioita uudelleen

silloin puhuin tästä sivustaohjauksen poistamisesta lääninportaan poistamisesta selkeämmästä operatiivisesta toiminnasta poliisiylihallitus jnp

uuden rakenteen pohjalle

nyt on vaara että syntyy uusia hallintotasoja ikään kuin tämän sivustaohjauksen mahdollistamiseksi

kyllä meidän on vastuullisesti eduskunnassa tunnustettava että neljän vuosikymmenen jälkeen me tarvitsemme uuden kansanterveyslain mihin edustaja kallikin viittasi

ensinnäkin tältä osin sosialidemokraattien näkökohtiin joita esitimme jo ensi vuoden talousarvion yhteydessä ovat nyt yhtyneet hyvin monet tahot

on varmistettava asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumattomat terveyspalvelut paremmin ennalta ehkäisevä terveydenhuolto ja potilaan pääsy sairautensa edellyttämälle hoidon tasolle ja sitten niin että nämä palvelut sosiaali ja terveys peruspalvelut turvataan kunnan puitteissa että palveluista päättävillä on kasvot ja että niihin voidaan myös vaikuttaa

ensinnäkin kansainvälinen valuuttarahasto imf on puuttunut suomen hallituksen eräisiin veronkevennyssuunnitelmiin eikä esimerkiksi usko ruuan arvonlisäveron laskun vahvistavan valtiontaloutta eikä usko sen tuomiin ostovoimalisäyksiin

erityisen huolissani olen siitä että metsäteollisuuden keskeisen vientiteollisuutemme toimintaedellytyksiä hallitus ei ole arvioinut

arvoisa herra puhemies

nyt te olette muun muassa kelamaksun poistolla lisäämässä metsäteollisuuden energiaveroja ja esimerkiksi ympäristö ja ilmastoratkaisuissa ette ole valvoneet suomen kilpailukykyä eun puitteissa

kyllä minä voin lohduttaa että jos kokoomus pääsee pääministeripuolueeksi ja johtamaan uutta porvarihallitusta kyllä keskusta ja vihreät nielevät ihan samalla tavalla teidän tasaverolinjauksenne

se mistä erityisesti olen huolissani on se että kovat arvot puskevat nyt läpi

myös tämmöinen ideologinen yksityistäminen näissä keskeisissä sosiaali ja terveyspalveluissa puskee päälle ja tämä on erittäin vakava asia

ne ovat ajoitukseltaan oikeita mutta niiden kohdentuminen ja sisältö eivät ole tämän suhdannetilanteen ja vakavan talous ja työllisyystilanteen mukaisia

herra puhemies

tämä on vakava asia

tämä herra katainen ei naurata niitä jotka tänä päivänä miettivät miten aluekehityksen ja suomen kilpailukyvyn kannalta keskeinen teollisuus turvataan

lauri oinosen esille tuoma näkökulma tästä poikittaisyhteyksien ja maakuntarajat ylittävien liikennejärjestelyjen aikaansaamisesta

se pitäisi ehdottomasti myöskin monien valtiontalouden ja talousasiantuntijoiden mukaan kohdentaa tehokkaammin pienituloisille työllisyyden edistämismielessä mutta myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta

veronmaksukykyä ei oteta huomioon ja erityisesti lapsiperheiden ja pientä eläkettä saavien osalta tämä näkyy kelan työnantajamaksun miljardin olette siirtäneet nyt energiaveroja ynnä muina

meillä ei selvästikään maakuntajako ole riittävän toiminnallinen muun muassa tässä mielessä niin että tämä on tärkeä näkökulma samoin kuin paras hankkeeseen liittyen seudullisen infran rakentaminen

pienituloisten saama ostovoiman lisäys menee kulutukseen ja tukee myös taloutta sen lisäksi että se on sosiaalisesti perusteltua

minä jossain määrin pelkään nyt että tässä on myöskin troijan puuhevosta rakennettu rautatieliikenteen kilpailuttamiseksi ja rataverkon saattamiseksi kilpailutuksen kohteeksi

tältä osin juuri lapsilisien korotukset joita olisimme ajaneet lapsiperheiden erilaiset tukiratkaisut korkeammalle tasolle kuin hallitus esittää olisivat olleet juuri niitä oikeita painotuksia

meillä pitää terveydenhuollon maksukadot yhdistää ja puolittaa meillä pitää työeläkkeiden ostovoimaa parantaa ja lapsiperheiden tuet pitää oikeasti ottaa esille

minusta kannattaa olla erittäin tarkka että eun varjolla ei tehdä sellaisia haitallisia ratkaisuja jotka ovat meidän turvallisuutemme ja itse asiassa liikennejärjestelmän toimivuuden kannalta kuitenkin keskeisiä

minä ymmärrän että vihreät haluaisivat erittäin lyhyttä poliittista muistia että näitä asioita ei käydä läpi mutta kyllä minusta tämä puhuminen suomen edusta vaatisi enemmän poliittista pohdintaa

ja ettei vaan olisi ollut niin että todelliset syyt pääjohtaja henri kuitusen lähtöön vrn pääjohtajan paikalta alkavat pikkuhiljaa tulla pinnalle

ruuan arvonlisäveron osalta valtion taloudellinen tutkimuskeskus muun muassa omissa arvioissaan pohtii tätä ja toteaa että sama tulonjakovaikutus kuin ruuan arvonlisäverotuksella olisi saatu aikaan toteuttamalla tehokkaammin tuloverotuksen kohdennettua alentamista ja korottamalla sosiaalietuuksia

herra puhemies

tämä on asia joka vaatii meiltä kaikilta kyllä nöyryyttä ja myöskin politiikan rajat ylittävää vastuuntuntoa paremmasta kansallisesta eheydestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta

tältä osin maahanmuuttoviranomaiset tarvitsisivat oikeita voimavaroja ja niitä ei valitettavasti ole jaostossa eikä hallituksen taholta esitetty

myöskin on tuotava esille että suomen poliisijärjestöjen liitto on sdpn lailla arvostellut hallitusta riittämättömistä poliisivoimavaroista partioiden vähyydestä ja on ollut aika hämmentävää että ministeri holmlund on kuitannut tämän politikoinniksi

meillä tällä hetkellä voi sanoa tämä hallitus toteuttaa hyvin pitkälti sdpn vaalien alla esittämiä arvovalintoja siinä että hallitus täsmärappaa hyvinvointivaltion perustaa juuri tässä perusturvassa ajaa nuorten työllistämistakuuta ja tekee etupainotteisesti sellaisia toimenpiteitä joita ei todella euroopassa kuten valtiovarainministeri sanoi nähdä näinä aikoina missään muualla

tältä osin aika tärkeä näkökohta on se että laskelmat ruuan arvonlisäverotuksen alennuksen työllisyysvaikutuksista perustuvat itse asiassa kuluttajien ostovoiman kasvuun ja samanlainen ostovoiman vaikutus seuraisi melkein minkä tahansa veron alentamisesta

tätä löysin rantein tehtyä linjausta pitäisi oikeasti arvioida ja toivon että teidän ja valtiovarainministeriön taholta ennen huhtikuun vaaleja käytäisiin myös vakavasti läpi mitä veronmaksajille ja suomen taloudelle ja hyvinvoinnille tulee merkitsemään tämä kolkkapoika asenne

poliisijärjestöjen liitto on ollut sananmukaisesti järkyttynyt ministeri anne holmlundin eduskunnalle antamasta poliisin hallintouudistusta koskevasta selvityksestä

ja se on kyllä välttämätöntä nimittäin aidosti toivon että niin hallitus kuin oppositio pysähtyvät näiden vakavien kysymysten ääreen

tämä on nyt kysymys joka myös johtaa perusasian äärelle suomalaisen köyhyyden peruskysymykseen josta niin hallitus kuin oppositio joutuvat yhdessä ottamaan nyt tämän yhteiskunnallisen vastuun ja miettimään millä tavalla me käytämme tällä hetkellä olevan pelivaran tässä yhteiskunnassa

tässä suhteessa ja vakavassa tilanteessa myös edellisen hallituksen tulopoliittiseen ratkaisuun liittyneet varallisuus ja pääomaveroasiat ja ratkaisut on uudelleenarvioitava ja veroja on nostettava

arvoisa puhemies

kaiken lähtökohta pitää olla kuntalaisten peruspalvelut ja tässä suhteessa olen kyllä pettynyt keskustan lähestymistapaan

tältä osin on ongelmana sitten tietysti vielä esille tullut elintarviketeollisuuden ja kaupan keskittyminen joka myöskin rajoittaa hintapaineita

lapin ystävänä ja myös lapin oloja monin tavoin seuranneena täytyy todeta että tämä on yksi näitä loppuvaiheen surullisimpia asioita

vähän runttaamalla ja vähän niin kuin puolilusmutyylillä viedään läpi täällä viimeisellä viikolla asioita jotka eivät kestä kyllä kriittistä tarkastelua ja päivänvaloa

ja on aivan totta tämä painotus että nimenomaan suurituloisimmat ovat tarpeettomasti tässä vaikeassa tilanteessa hyötyneet näitten inflaatiotarkistusten päälle tulleista veronkevennyksistä

eli kysymys on nyt siitä millä tavalla käytetään tämän vakavan taloudellisen tilanteen edessä jossa maa järisee jo massairtisanomisineen ja lomautuksineen valtiontalouden pelivaraa talouden työllisyyden ja suomalaisen hyvinvoinnin varmistamiseksi

nyt pitäisi pystyä nämä raiteet erottamaan ettei jarruteta ihmisten arkisten palvelujen kehittämisiä

näitä pitäisi painottaa oikealla tavalla

jokainen on ihmisoikeussopimusten osalta totta kai vankasti tässä talossa niiden takana mutta täytyy sanoa että jos puhutaan ykn kokouksiin menosta ja periaatteiden ja ihmisoikeuksien julistuksesta niin ennen sitä pitää oman takapihan olla kunnossa

ja toisaalta herra pääministeri haluaisin teiltä jonkinlaisen selvityksen miten teidän ajamanne vaalipiiriratkaisu ajoi eteenpäin sitä että tuettiin yhteisiä työssäkäyntialueita ja että pirstottiin savoa

yrittäjien ja maatalousyrittäjien vapauttaminen kokonaan perintöverosta oli hallituksen esityksenä mutta se ei kaatunut sosialidemokraattien vastustukseen vaan perustuslain ja suomen kansalaisten tasapuolisuuden ongelmaan jolloin hallitus veti sen pois

rahat pitäisi suunnata tarpeen mukaisesti lapsiperheiden ja pienituloisten auttamiseen eikä ampua tällaisilla stalinin uruilla joiden vaikutukset eivät kohdistu oikealla tavalla

oikeusministeriön ja ulkoministeriön osalta täytyy sanoa että varmasti siellä ykn suunnassa paljon kuljetaan ja matkustellaan mutta harvemmin varmaan silmät ja korvat ovat auki täällä omalla takapihalla ja omassa maassa

maa ja metsätalousvaliokuntahan käsitteli tätä asiaa nimenomaan myös maa ja metsätalousvaliokunnan toimenkuvan osalta millä tavalla nimenomaan poronhoito ja muiden oikeuksien ja nimenomaan kansalaisoikeuksien ja kansalaisten tasa arvoisen kohtelun ja ihmisoikeuksien kannalta suomen lapissa perusväestö kokee asemansa

huoltovarmuuden ja hintakehityksen osalta pitää tietysti sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja panostusten ohella kiinnittää huomiota myös suomalaiseen elintarvikkeiden hinnanmuodostukseen

tältä osin on tietysti tärkeätä että maataloustuotannossa varmistetaan edullisen peltoalan saanti mikä tällä hetkellä kotimaisen kansallisen maatalouspolitiikan osalta on tehty nuorille tuottajille erittäin hankalaksi ja kalliiksi näennäisviljelyn ja ekstrabonusten luopujien tukien sijasta

käytin näitä ilmaisuja ja tältä pohjalta nimenomaan kiinnitin huomion siihen että valtiontalouden hyvää tilannetta tulee nyt käyttää sosiaalisesti ja myös tulevien kasvupanostusten osalta niin että ne tukevat kilpailukykyä työllisyyttä ja oikeudenmukaista kasvua

tällä hetkellä tuntuu olevan aika erikoinen tilanne että poiketen norjasta ja monesta muusta meillä on tämmöinen puhdasoppinen rotutoimikunta joka äänestää ja päättää kuka kuuluu kastiin ja kuka ei

toinen ongelma on se että hallitus meni ministereiden pekkarisen ja häkämiehen toimesta myymään suomalaisen lannoiteteollisuuden norjalaiselle yaralle alehintaan ja lannoitteiden hinnat ovat kolminkertaistuneet

tämä ei voi olla tapa jolla suomi etenee eikä tältä pohjalta voida lähteä kyllä minnekään kansainvälisiin kokouksiin kirkasotsaisesti julistamaan miten suomi hienosti hoitaa hommat

jos vähän huolimattomasti olisi kuunnellut niin olisi voinut käsittää edustaja kontulan lähentelevän jo vähän vihapuhetta

nämä ovat kotimaisia erittäin vakavia maataloustuottajien selviytymistä vaikeuttavia ja suomalaisia kustannuspaineita nostavia tekijöitä

edellisessä asiassa käsiteltiin kansanvallan ja edustuksellisen demokratian vahvistamista vaalilakia ja siinä yhteydessä mentiin oikealla tavalla eteenpäin

nimenomaan tältä osin maa ja metsätalousvaliokunta korosti totta kai piti tärkeänä että ilo sopimuksen ratifiointi pitää saada tehtyä mahdollisimman nopeasti siten että saamelaisen alkuperäiskansan oikeudet saadaan turvattua sen jälkeen kun on aikaansaatu sellainen kansallinen saamelaismääritelmä ja siihen liittyvät ratkaisut jotka turvaavat tosiaan meidän kansalaisillemme ja pohjoisen asukkaille tasapuolisesti kaikkien asianosaisten oikeudet

mutta oli hyvä ja erittäin tärkeää että tämä ratkaisu josta kannan tietysti menettelytavan osalta yksin vastuun viime maanantaina tapahtui

tältä osin myöskin minusta olisi ollut nyt historiallinen mahdollisuus nähdä nämä laajemmat taloutta ja työllisyyttä parantavat ja köyhyyden ytimeen pureutuvat panostusmahdollisuudet

on ollut nimittäin todella nurinkurista että isossa vaalipiirissä voi todella pienikin paikallinen tai muuten jopa median nostattama liike saada edustuksen parlamenttiin mutta pienessä vaalipiirissä ei edes mittava suurta kannatusta saava puolue ole välttämättä tullut edustetuksi

herra puhemies

samalla maaseutu ja maatalouspoliittisesti olisi pitänyt suunnata kaikki liikenevät pelivarat lähiruuan ja lähijalostuksen tukemiseen

tämän valmistelu ohi sisäministeriön ja ulkomaalaisviraston vastoin kuntaliiton selkeätä yksimielistä lausuntoa olisi ollut monella tavalla todella vakava vaikutuksiltaan

tältä osinhan myös kokoomus ennen eduskuntavaaleja suhtautui kriittisesti

me olisimme pystyneet tässä tilanteessa tekemään vahvaa maaseutupolitiikkaa suomalaisen ruuan lähiruuan menestystarinaa jalostuksen ja markkinoinnin tukemisella meidän kotimaisen luonnonmukaisen tuotantomme ja lähiruuan osalta

juuri tämän takia maa ja metsätalousvaliokunta esitti että tämä ilo sopimus tulee palauttaa uuteen valmisteluun

tässä asiassa viime kaudella käytiin paljon keskustelua ja itsekin hyvin kriittisesti pohdin siinä tilanteessa eräitä asioita jotka haluan myös tässä käsittelyn alkaessa ja eduskunnan lopullisen suoran juostessa tuoda esille

hallitus on tämän lisäksi tehnyt muitakin lähinnä hyvätuloisia ja omaisuuksia koskevia järjestelyjä metsäveropuolella ynnä muualla kun samaan aikaan hallitus on ollut passiivinen harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa ja aikaansaanut tällä tavalla erityisesti muuten talouden kiristyessä myöskin ehkä kasvaviakin uhkia sisäisen turvallisuuden osalta mutta myös veropohjan menetyksiä

oletteko te nyt linjannut yksityisen yrityksen edun tärkeämmäksi kuin länsi lapin edustavimman tunturijonon suojelun

nimenomaan perustuslakivaliokunnanhan odottaa huolehtivan suomen kansalaisten yhtäläisistä oikeuksista kansalaisoikeuksista ja tasavertaisuudesta

sen jälkeen saatiin aikalisää runsas vuosi mutta surullista kyllä mitään ei tämän asian eteen varsinaisesti ole tapahtunut

maa ja metsätalousvaliokunta katsoi myös että sopimuksen vaikutuksia saamelaismääritelmän ulkopuolelle jääviin ryhmiin ei ole selvitetty riittävästi esityksen valmistelussa

arvoisa puhemies

tämä terveydenhuoltolain tavoitteen toteutuminen perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon yhteistyön edistäminen ja kuntien vastuun korostaminen hyvinvoinnissa ja terveydessä on kuitenkin keskeisesti kiinni kuntien taloudellisista edellytyksistä ja tietysti järjestämisvastuun ja toteuttamistavan tarkemmasta määrittelystä

tämä yhteisvaikutus osoittaa että kyllä selkeitä arvovalintojakin tehdään tässä verotuksen osalta erityisesti

johdonmukaisesti varsin yksimielisen maa ja metsätalousvaliokunnan kannan kanssa on ilo olla loppuun saakka vastustamassa tätä esitystä kun tätä ei ole palautettu uuteen valmisteluun

siksi on erittäin vakava asia että näihin liitetään tämän asian yhteydessä halveksuntaa koska kysymyksessä on nimenomaan suomen historian näkökulmasta erittäin tärkeä herkkä kokonaisuus kun puhutaan tasavallan presidentin ja ylempien valtioelinten kokonaisuudesta ja asemasta

myöskin pallas yllästunturin kansallispuistoa on perusteltu kansallispuiston perustamislailla länsi lapin edustavimman tunturijakson suojelemiseksi luonnontilaisena ja erämaisena tietysti sekä retkeilyä tutkimusta ja opetusta varten

ja kaksi kolmasosaa euroopan maista toimii näin paperittomienkin osalta ja tältä osin myöskin suomessa toteutuu tuberkuloosin hoito ja niin poispäin